tarvitaan positiivisia kannusteita ja enemmän mahdollisuuksia osatyökykyisten työllistämiseen

se lisää byrokratiaa ja toisaalta kokopäivähoitoon oikeutettujen osalta se leimaa ja stigmatisoi niitä perheitä jotka erikseen joutuvat anomaan lupaa kokopäivähoitoon

näissä ryhmäpuheissa nousi esiin paljon tärkeitä kannatettavia asioita kuten harmaan talouden torjunta ja pienyrittäjyyden tukeminen

koulutus tukee työllisyyttä samoin tutkimus

esitys ei siis vastaa nykypäivän pirstaloituneeseen työelämään eikä missään nimessä ole lapsen edun mukainen

kysyn ministeriltä

pakkohan näitä on olla tehty sillä ne lisääntyvät niin valtavasti

osatyökykyiset rikastuttavat työyhteisöjä

arvoisa puhemies

mutta nyt jos siirrytään takaisin tähän käsittelyssä olevaan aloitteeseen monet tässä aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat kannatettavia ja niiden on korkea aika toteutua

valtiolle tuo lisää rahaa se että torjumme tehokkaasti harmaata taloutta

tämä antaa maallemme potentiaalia uuteen yllättävään kasvuun mutta myös perinteiset pk yritykset ovat hyviä työllistäjiä mikä tulee muistaa lainsäädäntö ja verotuskokonaisuuksia harkittaessa

toisaalta myös ympäristörikostutkinnan tehostaminen tuo vastaavalla tavalla valtion kassaan lisätuloja ja lisäksi se toimii ennalta ehkäisevästi että ympäristön tahallista turmelemista ei tapahtuisi niin paljon

arvoisa puhemies

itämeren aavikko eli kuollut hapeton merenpohja on nyt tanskaakin suurempi joten kaikki toimet sekä kotimaassa että kansainvälisesti ovat tärkeitä

tärkeää on saada luotettavaa tutkimustietoa itämeren tilasta ja kysyisinkin tähän liittyen että kun viime kaudella tehtiin organisaatiomuutos lakkautettiin merentutkimuskeskus ja siirrettiin toiminnot sykkeeseen niin millä tavalla nyt toimii itämeren tilan tutkimus ja seuranta

älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous selonteossa mielestäni kolme keskeisintä läpileikkaavaa asiaa ovat energiatehokkuus materian kierrätys ja luonnon kantokyky

politiikan työkalupakissa ei enää ole markka ajan devalvaatio tai kellutusmahdollisuutta vaan on euron kriisin tuoma epävarmuus

selonteossa on nostettu esiin neljä erityiskysymystä

perusturva on inhimillinen perusoikeus ja sen riittävyyden eteen on tehtävä työtä

suomi on sitoutunut olemaan ravinteiden kierrätyksen mallimaa ja kysyisin siihen liittyen kun edustaja virolainen nosti esiin jo tämän varsinais suomen teho hankkeen

on kyllä kiitettävää että tämä on nostettu mukaan selontekoon mutta aina paikka paikoin tuntuu siltä että se välillä jäi taka alalle mitä ei tulisi sallia vaan kaikessa toiminnassa on oltava luontonäkökulma

säästöpäätöksissä jotain on otettu pois budjettivajeen kattamiseksi ja jotain on lisätty kasvun aikaansaamiseksi

meillä on paljon hyviä hankkeita ja projekteja meneillään ja teho hankkeenkin puitteissa on kerätty maaperätietoja ravinnetietoja viljelylohkoista ja seuraava haaste olisi saada nämä kaikki tiedot kartta aineistoksi tietokantaan mutta ymmärtääkseni nämä ovat tietosuojatietoja ja ei ole niin selkeän yksinkertaista saada tätä tietoa avoimesti tutkimuksen käyttöön sekä hyötykäyttöön ympäristötukijärjestelmän uudistamiseksi

olisi kauheata jos maapallo särkyisi se on niin kaunis

tämä lakialoite työmarkkinatuen tarveharkinnan poistosta on mielestäni hyvä koska tämä on sellainen asia joka vaatii keskustelua

mutta todellakin se on lupaava kasvava ala

jo teknologian kehitys ja teknologian kehityksen vaatimukset edellyttävät sitä että suomessakin kehitetään tätä alaa ja tämän osaamista green mining konseptin mukaisesti ja kotimaista omistajuutta painottaen

työmarkkinatuen tarveharkinnan poistohan oli sata komitean yksimielinen ehdotus ja viime kaudella sitä kovasti yritimme saada

vesitalous on yksi keskeinen asia selonteossa

yhdyn myös niihin lukuisiin puheenvuoroihin missä on korostettu sitä että nimenomaan kansainvälisessä yhteistyössä tämä luotettavien tietojen vaihto ja saanti on todella keskeistä niin että voimme varmistua siitä että tiedot ravinnepäästöistä ovat keskenään vertailukelpoisia

itse asiassa suomen luonnonsuojeluliiton lausunnossa valiokunnalle oli havaittu että vesivoiman lisärakentaminen on tässä mukana porsaanreikänä mitä ei tule kuitenkaan sallia

emme saaneet tarveharkintaa poistettua mutta saimme sen kuitenkin puolitettua mikä auttoi pienituloisten perheiden asemaa

mutta sata komiteasta voi todeta sen verran että sata komiteanhan piti uudistaa koko sosiaaliturvajärjestelmä sellaiseksi että työnteko olisi aina kannattavaa kaikki kannustinloukut purettaisiin eikä väliinputoajia olisi

kyllä täytyy sanoa että odotin erittäin paljon sata komitean työltä ja aika pannukakku siitä sitten kuitenkin tuli joskin tosin joitakin hyviä ehdotuksia tehtiin niin kuin tämäkin ja joitakin vietiin jopa lainsäädäntöön esimerkiksi työpankkikokeilu jota arvostan erittäin hyvänä mahdollisuutena työllistää vajaakuntoisia ja jota nyt edistetään yhä edelleen niin että perustetaan kymmenen uutta työpankkia

jo aikoinaan teknisen kemian opintovuosiltani muistan kuinka suomessa kehitettiin puhtaan veden kemiaan liittyviä tuotteita ja tällä alalla nähtiin lupaava tulevaisuus

keinot ja menetelmät muuttaa saastunutta vettä tai merivettä juomakelpoiseksi tai viljelysten kasteluun kelpaavaksi ovat osa tulevaisuuden menestystarinaa

mutta todellakin tämän perusturvan kuten työmarkkinatuen pitäisi olla henkilökohtaista koska moni kokee asian nöyryyttävänä ja se heikentää pienituloisten perheiden asemaa

biotalous on niin ikään tässä selonteossa suuri kokonaisuus

sitten tämä kannustavuus liittyy siihen että henkilöt työllistyisivät pääsisivät töihin

koska biotalouden tuotteet ovat bioperäisiä ne ovat myös biohajoavia

nythän meidän järjestelmämme on sellainen että erilaiset tuet ovat ikään kuin tilkkutäkki jossa tilkut leikkaavat toinen toistaan ja toisaalta tekevät työnteon kannattamattomaksi

hallitus voi painaa mieleensä nämä monet hyvät ehdotukset

on todella arvokasta että lasten hyvinvointiin satsataan panostamalla koululaisten aamu ja iltapäivätoimintaan kerhotoimintaan ja ilman muuta tähän ryhmäkokojen pienentämiseen että sitä jatketaan ja ohjataan valtionosuuksia siihen

onkin luotava paikallisia yrityskeskittymiä joissa yritykset hyötyvät toistensa läheisyydestä saman ketjun eri vaiheen toimijoina

nostan esiin myös työsuojeluviranomaiset joilla on mahdollisuus saada yritysten verotustietoja ja nähdä yrityksiä paikan päällä minkälaiset työolosuhteet siellä on

se auttaisi taiteilijoita on usein

me yrittäjät yrittäjiä ja pienituloisia työntekijöitä

mutta edustaja viitamies nosti mielestäni hyvin tärkeän huomion esille siitä menevätkö nämä rahat varmasti oikeaan osoitteeseen eli ryhmäkokojen pienentämiseen

toiseksi haluan korostaa sitä että ympäristörikokset ovat myös eräs harmaan talouden muoto

ne vähentävät kuljetuksen tarvetta tehostavat ainekiertoa vahvistavat aluetaloutta ja parantavat huoltovarmuutta

yritykset voivat hakea taloudellista hyötyä sillä että jätteitä ei käsitellä oikein ja lainmukaisella tavalla vaan ne dumpataan luontoon saastuttamaan ympäristöämme

metsäteollisuus on johtava puun ja biomassan hyödyntäjä joka valmistaa tuotantonsa ohella bioenergiaa biopolttoaineita ja tulevaisuuden biojalostamoissa myös monia biokemikaaleja

toivon että hallitus panostaa ympäristörikosten torjuntaan

sitten toinen seikka

metsäteollisuuden rakennemuutoksen ja talouskriisin yhteisvaikutuksesta massa ja paperiteollisuuden puunkäyttö on laskenut ja uusia innovaatioita tulee kiirehtiä

arvoisa puhemies

nimittäin vaikeina aikoina meidän on löydettävä uuden kasvun siemeniä ja huippututkimus perustutkimus on juuri tärkeä pohja sille

näin kaikki kansalaiset ja viranomaiset saisivat varmaa selvää tietoa mihin verot maksetaan

myös bioenergian tuotannossa on oltava luonnon kantokyvyn raamit mukana

hajautettu uusiutuva energia tuokin maaseudulle paljon mahdollisuuksia mutta toisaalta kaksi ydinvoimalaa ja ylenmääräinen sähköntuotanto voi heikentää koko paketin toteutumista koko laajuudessaan ja nimenomaan nämä energiapoliittiset päätökset olisivatkin sellaisia että olisi hyvä miettiä myös maaseutuvaikutusten arviointia

puurakentamisen kehittäminen vaatii tuotekehitystyötä sekä koerakennushankkeita

on tärkeää että hallitus päätöksillään tavoittelee työllisyyden ja oikeudenmukaisuuden edistämistä ja kilpailukykyä

se onkin todella keskeinen tärkeä tavoite turvata pienimuotoinen paikallinen elintarviketuotanto ja ravintolatoiminta ja vähentää turhaa byrokratiaa

tällöin jätemateriaalista tuotetaan liikennepolttoainetta tai sähköä ja lämpöä ja sivutuotteena orgaanista lannoitevalmistetta joka korvaa fossiilisia panoksia

on kyllä kannatettavaa perata sääntelyjä ja normeja ja poistaa päällekkäisyyttä jotta ihmisten arki helpottuu ja pienyrittäjien toimintamahdollisuudet paranevat

pidän sitä arvokkaana että vaikeassa taloustilanteessa on pystytty kaikkein pienituloisimmatkin huomioimaan työtulovähennyksen ja kunnallisveron perusvähennyksen korotuksilla mutta todellakin tämä yritys ja osinkoverokokonaisuus on hyvä tarkastella vaikutuksineen yksityiskohtaisessa käsittelyssä ja mahdolliset porsaanreiät tukkia esimerkiksi tämän ansiotulo osingon poistumisen johdosta

kysyisin ministeriltä

luonnon aineettomien arvojen merkitys tulee jatkossa lisääntymään virkistys matkailu elämykset hiljaisuus terveysvaikutteisuus ja tähän liittyvät ekosysteemipalvelut

mutta yhdyn niihin moniin puheenvuoroihin että moni sääntely ja monet normit on tehty asukkaiden pienten ihmisten turvaamiseksi ja ne turvaavat myös peruspalveluja

onko näköpiirissä jo millä tavalla elintarviketurvallisuuslainsäädäntöä voitaisiin muuttaa siltä osin että tätä pienyritysten turhaa taakkaa saadaan vähennettyä kuitenkin niin että ei vaarannettaisi elintarviketurvallisuutta

arvoisa puhemies

toimintamalleja on kehitetty ja kehitetään edelleen esimerkiksi virkistysarvojen ja elämysoikeuksien kauppaan luonnonarvokauppaan ja ekosysteemipalveluiden ylläpitoon

lastensuojelulain tarkoitus on suojella lasta ja lasta on kuultava paremmin jotta lastensuojelu toteutuu sillä tavalla että voimme varmistua että jokaisella lapsella on suomessa turvallista ja turvallinen ympäristö kasvaa

yksi hyvä esimerkki on se että kaupan suuryksiköiden sääntely säilyttää lähikaupat kylissä ja myös päivähoidon ryhmäkokojen sääntely on merkityksellistä

tämä yhdenvertaisuuslain suuri muutos on erittäin merkittävä ja se edistää tasa arvoa ja ennalta ehkäisee syrjintää

metso ohjelman avulla omistaja voi saada tuloja metsäluonnon suojelusta ja hoidosta

syrjintä on kiellettyä iän alkuperän kansalaisuuden kielen uskonnon vakaumuksen mielipiteen terveydentilan vammaisuuden seksuaalisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

edustaja paloniemen esittelypuheenvuorossa nousi esiin monia tärkeitä ongelmakohtia ja mielestäni keskeiset ovat nimenomaan tämä lapsen kuulemisen parantaminen ja se että tiedonkulku eri viranomaisten välillä toimii varmemmin

meillä on vanheneva väestö ja vammaisia henkilöitä joiden asumista kotona on pikemminkin tuettava ja kannustettava

tärkeä tehtävä meillä ja tulevilla sukupolvilla on jättää monimuotoista luontoa jälkipolville

kohtuullisten mukautusten epääminen määritellään syrjinnäksi

myös koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten sekä työnantajien edellytetään edistävän yhdenvertaisuutta

kun kunnallinen kotipalvelu on periaatteessa lakisääteinen niin kysyisin kun ministerit lopussa vetävät yhteen näitä esille nousseita kysymyksiä

olisiko mahdollista pohtia onko jotakin lainsäädännöllistä muutostarvetta jotta nämä kunnalliset kotipalvelut toimisivat enemmän ennalta ehkäisevästi enemmän tarkoituksenmukaisesti mikä täällä salissa on selkeä tahtotila

laki vahvistaa työpaikan tasa arvosuunnittelua ja uutena velvoitteena tulee palkkakartoitus

ihmettelen että hallitus vie härkäpäisesti eteenpäin lapsen kannalta huonoa esitystä jonka erittäin monet asiantuntijat ovat lytänneet

vihreät pitävät tätä muutosta olennaisena ihmisarvoa parantavana lisäyksenä vaikka tässä olisi voinut olla tiukempikin kirjaus syrjinnän ennaltaehkäisystä

kumpikin on aivan yhtä arvokasta mutta nyt hallitus vie perheiltä oikeuden valita

erityisen huolissani olen niitten lasten kannalta joiden perheessä on uupumusta tai mielenterveysongelmia tai jotakin muuta hälyttävää niin että lapsi olisi lastensuojelusyistä paremmassa tallessa jos hän saisi kokopäiväisesti varhaiskasvatusta koska perhe ei kuitenkaan välttämättä halua hakea tai jaksa hakea tätä mahdollisuutta kokopäiväiseen hoitoon puhumattakaan siitä että hallituspuolueiden jäsenet nyt iloitsevat siitä että kunnat voivat nyt näin säästää lapsista ja että kunnat voivat tehdä sen päätöksen että leikkaavat lapsilta

arvoisa puhemies

suomen mukanaolo eu rintamassa on hyvin johdonmukainen